tässä keskustelussa ei suoraan sitä vastakkainasettelua ole tehty mutta se mikä keskusteluun aika ajoin liittyy ja joka minua voimakkaasti häiritsee on cleantechin ja meidän perinteisen vahvan raskaan metsä ja metalliteollisuuden vastakkainasettelu

arvoisa puhemies

hallituksella on käytössään kaikki ne keinot jotka meriteollisuuden tukemisessa ovat olleet käytössä jo pitkään jotka ovat keinoja joita millään muulla teollisuudenalalla ei ole olemassa

kuten ed

ruohonen lernerin kanssa ehkä ainoa asia mistä olisin eri mieltä on se että me emme voi kuitenkaan lähteä siitä että julkinen rakennusvalvonta ihan oikeasti olisi joka rakennustyömaalla valvomassa jokaista vaihetta

saarinen nokkelan kysymyksen esittäessään jo tiesi vastaan tietenkin vain omista lakiesityksistäni enkä sen takia voi siihen vastata minkä toki jo tiesitte

arvoisa puhemies

kyllä me tarvitsemme tässä maassa ihan varmasti ihan molempia eikä tämä ole niin yksinkertaista että ottamalla valtavasti etunojaa ja tuhoamalla täältä jotakin saataisiin jotain toista samalla lailla tilalle

myös innovaatiotuki on mahdollisesti käytettävissä

pitkäaikaisasunnottomuus ei ole lisääntynyt

nämä ovat keinoja joita millään muulla alalla ei ole olemassa ja joitten suhteen suomessa meidän linjaamme ei ole missään vaiheessa muutettu

ainoa ero on se että hallitus esittää tätä yhdeksitoista kuukaudeksi ja oppositio kolmeksitoista kuukaudeksi niin ei siitä ihan valtavan suurta riitaa vielä aikaiseksi saa

tämäkään ei pidä paikkaansa

olen edustajan kanssa täysin samaa mieltä siitä että tämä on strateginen ala ja meidän pitää tehdä kaikkemme sen turvaamiseksi mutta on väärinkäsitys kuvitella että se onnistuisi sillä lailla että valtio lähtisi omistajaksi

saksa on hyvä esimerkki siitä että kun otetaan valtavasti etunojaa uusiutuvissa niin se ei kuitenkaan ihan hirvittävästi automaattisesti tuo sillä cleantech puolella

että vaikka siellä oppositiossa vähän tuohtuneita ollaankin niin yritetään nyt kuitenkin pysyttäytyä tätä sarjaa ilmamassa muistaa että ihan tässä reaalimaailmassa ja muistaa mitä täällä oikeasti on tässä eduskunnassa tehty

nyt meillä on tarkoitus ministeri risikon kanssa yhdessä tuoda valtioneuvostoon periaatepäätös kehitysvammaisten asuinolojen parantamisesta mikä tarkoittaisi että tulemme seuraavat viisi vuotta panostamaan vielä aivan erityisesti tähän

suomi on hyvä esimerkki siitä että cleantech puolella voidaan saada aikaan yllättävän paljonkin ilman että kotimaassa on tehty samantyyppisiä toimenpiteitä kuin mitä täällä välttämättä haetaan

täällä on useita yrityksiä mennyt nurin eikä olisi mitään mieltä semmoisessa ajattelutavassa että aina kun on merkittävä yritys joka uhkaa mennä nurin tai jolla on vakavia vaikeuksia valtio lähtisi omistajaksi

minun mielestäni tämä on erittäin tärkeätä että me pystyisimme näiden pitkäaikaisasunnottomien ja kehitysvammaisten jotka ovat ehkä kaksi merkittävintä ryhmää heikoimmassa asemassa olevaa ryhmää

kyllä väitän että jos kuntien tämän tyyppisestä toiminnasta vastaavat virkamiehet ja ammatti isännöitsijät eivät tiedä hallituksen esityksen sisältöä silloin kysymys on isompaa laatua olevista ongelmista kuin siitä että hallituksen tiedotus ei ole toiminut

arvoisa puhemies

me pystymme tämän asian hoitamaan siten ja pienessä maassa se pitää pystyä hoitamaan siten ettemme me aseta erilaisia teollisuuksia vanhempaa tai uudempaa cleantechiä tai perinteistä metsäteollisuutta ja metalliteollisuutta vastakkain

siitä lähtien kun olemme euroopan unionin jäseneksi ryhtyneet emme voi asettaa suomalaisia ruotsalaisia tai vaikkapa saksalaisia yrityksiä eri asemaan

tihinen asuinolojaan

se asuinoloja vaikkapa seuraavan viiden vuoden aikana olennaisesti parantamaan koska sitten taas väestön ikääntymiskehitys johtaa siihen että nämä erityisryhmien investointivaltuudetkin tulevat pikkuhiljaa väkisinkin siirtymään sille puolelle

kysymykset julkisista hankinnoista ja kilpailuttamisesta kuuluvat hallituksen sisäisessä työnjaossa ministeri ihalaiselle ja sen takia on aina vähän hankala mennä vastaamaan kysymykseen joka ei kuulu itselle

se on minusta äärimmäisen tärkeä viesti tälle salille

asia on ollut myös kuluvan vuoden aikana eduskunnan käsittelyssä

me pohdimme asiaa mutta päädyimme yksinkertaisesti siihen emmekä tällä kertaa edes konsultoineet oikeusministeriä että emme me voi laittaa ohjeistusta liikkeelle ennen kuin eduskunta on tämän lain hyväksynyt

edustaja pekkarisen johtamassa talousvaliokunnassa käsiteltiin niin sanotun yritysostolain muutosesitystä missä yhteydessä tämä viimeistään varmasti tuli kaikkien kansanedustajien tietoisuuteen

mutta tietenkin voisin sanoa yleisellä tasolla joka on kai laajemminkin keskustelun kohteena ollut että kyllä meidän kilpailuttamisosaamisessa on paljon puutteita ja nämä edustaja uotilan mainitsemat esimerkit hyvin kuvastavat sitä että jopa kaikkein suurimmissa organisaatioissa joissa tätä osaamista pitäisi olla sitä ei aina ole

mitä sitten tulee kysymykseen eta alueen ulkopuolisista tahoista niin tilanne on toinen ja siinä laki mahdollistaa rajojen tekemisen ja tämä on yksi niistä keskeisistä kysymyksistä mitä parhaillaan pohdimme kun valmistelemme fennovoiman hakemusta valtioneuvoston käsittelyyn

meillä on silti valtava tarve mitä erilaisimpaan tutkimus ja kehitystoimintaan siis valtava tarve mihin varsinkin tämä energiaharjoitus ja ilmastonmuutos viittaavat aivan valtava tarve

on tietenkin selvää että asiakkaan pitää tietää mitä se haluaa ja silloin kilpailutusmenettelyä pitää käyttää sillä lailla että se tulee myös toteutettua ja täytettyä

ilokseni havaitsin että varsin monipuolinen ja arvostettu työryhmä oli yksimielinen mietinnössään jossa se pikemminkin vaati skarppaamaan otetta sijainninohjauksessa kuin toisinpäin

tietenkin yleisesti tiedossa on että sitra tekes vtt ja muut ovat tällä hetkellä itse asiassa merkittävimmät toimijat ja kun me nyt saamme kokonaiskäsityksen siitä mitä itse kukin toimija tekee niin sen pohjalta me voimme ehkä myös paremmin arvioida mikä aran rooli on siellä

olen tulkinnut tämän salin suomen eduskunnan säätämää maakäyttö ja rakennuslakia ja sen nojalla jättänyt vahvistamatta ne kohdat siitä maakuntakaavasta jotka ovat lainvastaisia

ja on tietenkin selvää että kun suomeen hankitaan erilaisia asioita tavaroita joiden tarkoitus on toimia myös täällä suomessa niin silloin meidän poikkeavat olosuhteet pitää siinä osata ottaa huomioon oikealla tavalla

tässä laissa ei ole määritelty niitä toimenpiteitä joihin avustusta saa vaan on lähdetty yksinkertaisesti siitä että kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin jotka ovat tietyn euromäärän yli ja jotka ovat energiatehokkuuden kannalta perusteltuja

asia on kuitenkin hyvin vaikea osin kontroversielli ja siihen vaikuttaa hyvin monia eri tekijöitä muun muassa kilpailunäkökohtia ja sen takia on selvää että ennen kuin vastaava ministeri ottaa asiaan lopullisia kantoja tämä lähtee laajalle lausuntokierrokselle ja kuullaan mitä eri tahoilla ja viranomaisilla on asiasta sanottavaa

varmasti löytyy tehtäviä varmasti löytyy rooleja mutta pitäisi miettiä sillä lailla että ei tehdä päällekkäistä työtä ja ehkä varsinkin ara valtion viranomaisena ottaisi semmoisen siivun siitä tutkimus ja kehitystoiminnasta joka muuten uhkaa jäädä tekemättä

lepältä oletteko sitä mieltä että minun virkavalan vannoneena ministerinä pitäisi jättää noudattamatta lakia sen takia että etelä savon maakunnassa on tehty tietyntyyppinen maakuntakaava

siltä osin uskallan väittää että tilanne on myös siltä osin parempi että vuokrataloyhtiöitten päätöksentekokyky ja nopeus on eri kokoluokkaa kuin asunto osakeyhtiöissä keskimäärin

mietinnön luovutustilaisuudessa toki annoin tukeni sille perusfilosofialle josta työryhmän työ lähti liikkeelle että kaupan yksikkökoko on kasvanut yhä suurempi osa niistä pyrkii hakeutumaan keskustojen ulkopuolelle ja tämä on sekä ilmastopoliittisesti että keskustojen elinvoimaisuuden kannalta hankalaa ja jotain asialle pitää tehdä mutta niihin varsinaisiin konkreettisiin esityksiin palataan lausuntokierroksen jälkeen

on totta että suomella on syytä olla ylpeä meriteollisuutensa historiasta

yritysostolaki johon äsken viittasin antaa työ ja elinkeinoministeriölle ja hallitukselle hyvät edellytykset estää yhteiskunnan kannalta elintärkeitten yhtiöitten omistuksen siirtymisen eu ja eta alueen ulkopuolelle

on varmaan hyvä varmuuden vuoksi selventää yhtä valtion vastuuseen tässä liittyvää tulokulmaa

aivan lopuksi arvoisa puhemies

oma henkilökohtainen kantani on se että ympäristöministeriö ja maa ja metsätalousministeriö ovat vähän niin kuin suola ja sokeri ja niitten yhdistämisestä ei kyllä seuraa yhtään mitään hyvää

arvoisa puhemies

kun sanon että valtio ottaa vastuun se perustuu tietenkin konkurssilakiin ja siihen liittyvään julkisselvitysmenettelyyn ja siinä yhteydessä valtion vastuulla tarkoitetaan kaikkia niitä kuluja jotka syntyvät konkurssiin asettamisen jälkeen siitä toiminnasta joka sen jälkeen on välttämätöntä toimittaa tässä tapauksessa ympäristön takia

kysymys varmaan osui useammankin ministerin vastuualueelle

se on täysin mahdollista ja siihen on olemassa keinot ja välineet joita kaiken lisäksi vielä tiukennettiin tässä tämän vuoden aikana kun huomattiin että aiemmassa laissa oli tiettyjä porsaanreikiä

kun esimerkiksi tanskan valtio on nostanut profiiliaan perustamalla oman ilmastoministeriön niin en oikein usko siihen että mentäisiin täysin toiseen suuntaan enkä tiedä löytyykö yhtään kansainvälistä esimerkkiä joka mitään tämän tyyppistä harjoitusta tukee millään lailla

arvoisa puhemies

valtaosa kaikista niistä päätöksistä mitä hallitus tekee tai mitä yksittäiset ministerit tekevät on siinä mielessä poliittisia että niistä ei voi valittaa kuin ehkä jonkun muotovirheen perusteella valtaosa melkein kaikki

olen edustaja pekkarisen kanssa samaa mieltä valtion roolista tässä harjoituksessa ja voin edustaja pekkariselle vakuuttaa että valtiovalta tekee parhaansa sellaisen konsortion löytämiseksi joka voisi mahdollisesti telakat ostaa mikäli ne ovat myytävissä

tämä jos mikä on myös ala jossa on kysymys erittäin isoista ja merkittävistä investoinneista ja sen takia jos jollakin niin tällä alalla on erityisen tärkeätä että me pystymme harjoittamaan ennakoitavaa pitkäjänteistä politiikkaa

yleensä markkinataloudessa käy sillä lailla että noususuhdanteessa missä kysyntä on suurempaa kuin tarjonta kustannukset nousevat

rantakangasta että ympäristöministeriössä on myös rakennetun ympäristön osasto jolla on huomattavan paljon enemmän liittymäkohtia liikenneministeriön toimialaan kuin maa ja metsätalousministeriön toimialaan

riippuvuutta venäjästä on käsitelty jo monessa eri yhteydessä

allekirjoittaneella on yksi pieni siivu siinä kokonaisuudessa eli rakentamismääräykset jotka suomessa ovat poiketen ruotsista ja eräistä muista sen kaltaisia että se on ainakin osin hidastanut puukerrostalojen ja julkisen puurakentamisen edistymistä

tämä vähentää meidän riippuvuuttamme tuontienergiasta eikä lisää sitä

sen takia en muutamien yksittäisten sinänsä kiistattomien ongelmien takia lähtisi avaamaan kaivoslakia jolla on tosiaan vasta puoli vuotta eli mikä

arvoisa puhemies

tähän liittyvä erityiskysymys on ydinpolttoaine joka todennäköisesti tähän laitokseen tullaan tuomaan venäjältä mutta teknisesti se voidaan tuoda myös muualta kuten esimerkiksi loviisan osalta on tehty eli siinäkään mielessä ei lisää

se että me saamme aidosti ympäristöviranomaiset ja liikenneviranomaiset pohtimaan asioita yhteisesti on välttämätöntä jos me haluamme yhdyskuntarakenteita eheyttää

siinä mielessä oman sektorini osalta muutenkin totean että tämä yhteistyö liikenneministeriön suuntaan on huomattavan paljon tärkeämpää

kysymys ei ole ihan helppo siellä ovat kaikki keskeiset etujärjestöt edustettuina ja koko vuoden ajan on ollut tiettyä erimielisyyttä siitä kuinka paljon voidaan tässä asiassa mennä eteenpäin

tämä ei ole minun vastuualueellani mutta voin todeta että oikeusministerin aloitteesta puoliväliriihessä todettiin että nopeutetussa aikataulussa selvitetään käännetyn arvonlisäveron mahdollisuutta myös suomessa

mutta nyt olemme kuitenkin siinä tilanteessa että tämä työryhmä tulee ensi viikolla jättämään mietintönsä ja suhtaudun hyvin valoisasti siihen että ne esteet mitkä tältä osin puukerrostalorakentamisen tiellä ovat olleet ovat taakse jäänyttä elämää

ydinenergialaki lähtee siitä että kun on olemassa ydinvoimahakemus on muutamia ehtoja joita on pakko täyttää jotta hakemus ylipäänsä voidaan viedä eteenpäin

tämä edellyttää omaa sijoitusohjelmaa jota vielä ei ole tehty ja sen takia on vaikea arvioida mikä se vipuvaikutus on

omalla vastuullani on vain rakentamismääräykset joitten osalta peruslähtökohtamme on se että rakentamismääräysten pitäisi olla niin neutraaleja kuin mahdollista erilaisia rakennusmateriaaleja kohtaan

kun tvon hanke on varsin isoissa ongelmissa heillä on toki mahdollisuus vielä kesään mennessä jättää rakennuslupahakemuksensa mutta voi olla että näin ei käy

sen jälkeen pitää arvioida hyödyt ja haitat ja kiinnittää huomiota tiettyihin erityisiin syihin jotka on mainittu laissa

tälläkin puolella on edellisten hallitusten aikana saatu aikaan edistystä mutta edelleen niissä on tiettyjä eroja jotka liittyvät muun muassa paloturvallisuuskysymyksiin

ja nyt voin ilmoittaa edustaja soinille vastauksen jonka hän varmaan toivoo saavansa

mutta sen jälkeen on totta kuten edustaja tynkkynen totesi että viime kädessä kysymys on siitä mikä on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja se on asia jossa jokainen päätöksentekijä valtioneuvoston jäsen tai kansanedustaja voi itse arvioida mitkä ovat relevantteja kysymyksiä

tämän takia olemme yhdessä ministeri pekkarisen kanssa sopineet että tämä asia selvitetään vielä kerran löytyykö rakennusmääräyksistä jotain sellaisia kohtia joita pitäisi vielä muuttaa jotta puu olisi vielä tasa arvoisemmassa asemassa